sitten näistä vaihtoehdoista

vaihtoehtoja me emme esitä mutta kuitenkin ed

kuten sanoin ruotsissa näitten yhtiöitten johtajat ovat palauttaneet nämä rahat ja pyytäneet myöskin asiakkailta anteeksi että ovat tuottaneet tällaisia tappioita

viimeksi islannin pääministeri pyysi koko kansalta anteeksi että hän on ollut johtamassa hallitusta joka on ajanut islannin talouden umpikujaan

arvoisa herra puhemies

tämmöinen paketti luotiin jotta se menisi läpi ja tämä koalitiohallitus sen esitti

ei ole annettu

ei tiedetä ketkä ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa

ruotsinkielinen vammaisjärjestö on kiinnittänyt huomiota tuohon viittomakieleen ja todennut että viittomakieliä on suomen viittomakieli on ruotsin viittomakieli ja on suomenruotsin viittomakieli

toinen koalitiohallitus olisi esittänyt jotain toista ja sekin olisi mennyt läpi

suomesta löytyy kyllä vähän liiankin paljon vastaavanlaisia tapauksia

totuus on se että tässä kokoomus on saanut paljon keskusta on saanut paljon tarkoitan niitten äänestäjiä vihreitä ja ruotsalaisia ei ole noteerattu

se mikä minua kuitenkin vaivaa on se ettei tässä ole juuri lainkaan esitetty ja kerrottu minkälaista ratkaisua niissä maissa haetaan jotka ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen

tulisi kiinnittää huomiota valiokunnassa tähän että ruotsin ja suomenruotsin viittomakielen välillä on eroja

kun kysymyksessä ovat suomenruotsalaiset niin ainakin mietinnössä tulisi korostetusti tuoda esille että kysymyksessä on suomeen ruotsiin pepi viittomakieli suomi suomenruotsalaisten viittomakieli koska se eroaa riikinruotsin viittomakielestä

miten ne minkälaista ratkaisua ei niissä maissa ei haittaa

tietääkseni hyvin harva suunnittelee ja pitää suunnitelmissa ydinvoiman lisäämistä ja nekin ovat sitoutuneet siihen että päästöjä vähennetään ja ilmeisesti myöskin pääsevät siihen tavoitteeseen mutta mitkä ovat ne keinot kukaan meistä ei tiedä

no mauri tietää

arvoisa herra puhemies

en tiedä mitä ed

tarkoittiko hän euroon siirtymistä vai suomen liittymistä euhun

hinnat muuten kyllä tippuivat aika lailla tippuivat osittain liittymisen johdosta mutta osittain myöskin sen takia että otettiin käyttöön arvonlisävero joka laski huomattavasti

herra puhemies

omassa puheenvuorossani tarkoitin että tähän alennettuun verokantaan sisältyisi yksinomaan ihmiselle tarkoitettu ruoka ja puhuin kissojen ja koirien ruuasta ja totesin että en tiedä toista maata missä kissojen ja koirien ruokaa olisi verrattu ihmiselle tarkoitettuun ruokaan ja niin että sillä olisi alempi verokanta

arvoisa herra puhemies

jotkut hallituksen ministereistä ovat sitä mieltä että on hyvä että tästä keskustellaan osa hallituspuolueitten edustajista pahoittelee sitä että tästä keskustellaan

tosiasia on kuitenkin se että on uutta tulossa

pidän sitä huonona ratkaisuna

ministerit vakuuttavat että no ne on semmoisia asioita että ei näitä koskaan tarvitse ottaa käyttöön

pankit ovat niin vahvoja ei tämä tule koskemaan nyt oikeastaan asuntovelallisia

mutta ottaen nyt huomioon kun te sanotte että ei tätä tarvitse oikeastaan koskaan soveltaa niin nyt on kyllä väärä aika tuoda tämmöinen asia julkisuuteen

ja kun kaikki on niin hyvin miksi ei siirtää se syrjään ja ottaa käyttöön silloin kun sitä todella tarvitaan

tästä verokeskustelusta voisi kyllä vetää sellaisen johtopäätöksen että hallitus tuo pian lisää veronalennuksia kun se on niin hyvä

jos ei vielä tänä vuonna niin varmasti ensi syksynä tulee sitten huomattavia veronkevennyksiä jos te todella uskotte että ne vaikuttavat niin elvyttävästi

minä uskallan olettaa että ensi vuonna veronkevennykset ovat kriisistä huolimatta aika pienet

mutta sitten kysymykseen

minä tiedän mitä ek asettaa ensimmäiseksi tavoitteeksi

minä tiedän että ministeri katainen myöskin tietää mitä yrittäjät tässä maassa odottavat

minä ihmettelen ettekö te usko mitä he sanovat kun he pitävät yhtä asiaa kaikkein tärkeimpänä tässä tilanteessa ja se on tappioitten vähentäminen edellisten vuosien tuloista niin että se onneton yritys joka tekee tappiota pärjäisi yli tämän kriisin

arvoisa puhemies

kun reittaajat alensivat kreikan maksukykyä ja siirsivät sen lainat tavallaan ruoskaa tee koska luottoluottojen luotto roskaluottoryhmään kuuluviksi niin korko alkoi nousta

kreikka ei saa kaatua kreikkaa autetaan

ei ole minkäänlaista riskiä myöntää luottoa kreikalle

mitä riskiä on myöntää kreikalle luottoa hyvää korkoa vastaan kun maailma on ilmoittanut että kreikkaa autetaan kreikka ei saa kaatua

päiväjärjestysasioina on yhdeksän verosopimusta yhdeksän eri maan kanssa ja kun nämä verosopimukset olivat esillä verojaostossa niin nousivat myöskin keskusteluun verosopimukset jotka ovat voimassa olevia verosopimuksia muun muassa verosopimus espanjan ranskan ja portugalin kanssa

jo hetkeksi markkinat jonkin verran rauhoittuivat mutta ei kestänyt kauan ennen kuin oltiin taas vanhassa missä korkokanta kreikkalaisten velkakirjojen osalta nousi

arvoisa herra puhemies

minä en ole kuullut muita asiantuntijoita kuin salissa puhuvia asiantuntijoita

tämä verosopimus on herättänyt kyllä aina hyvin paljon huomiota siinä mielessä että henkilö joka viettää suurimman osan ajasta näissä maissa ranskassa espanjassa tai portugalissa saa eläkkeensä ja myöskin pääomatulot suomesta verovapaasti mikäli eläke tulee yksityiseltä sektorilta

kriisikokous

mitä tapahtui

mutta sen minä ymmärrän että jos tämä miina alus pohjanmaa onnistuu tehtävässään niin se merkitsee kustannusten säästöä

arvoisa herra puhemies

ei se välttämättä ole niin että ne jotka saavat vähimmäisvanhem painrahaa olisivat ne kaikkein köyhimmät

minusta tänä päivänä ehkä kaikkein vaikeimmassa asemassa ovat pientuloiset työssä käyvät perheenisät ja äidit

kotirouva voi saada sen ja saakin sen vähimmäispäivärahan eikä hän välttämättä ole yhteiskunnan kaikkein köyhin

on tietenkin ennenaikaista sanoa onko eurosta ollut hyötyä vai haittaa

tänä päivänä pörssit ovat olleet auki euro on noteerattu pörssikurssit on noteerattu

siis isä tai äiti joka käy työssä ja on pientuloinen se perhe on kaikkein suurimmissa vaikeuksissa ja sitä pitää tukea

jos kolme kuukautta sitten olisi kysytty niin ilmeisesti kaikki olisivat sanoneet että siitä on ollut paljon hyötyä

jos nyt kuitenkin kävisi niin hassusti että joku joutuisi tuomituksi suomessa yksi henkilö niin totta kai se maksaa

euro on suurin piirtein sillä tasolla missä se oli perjantaina vahvistui mutta tuli taas alas

tässä hallituksen budjettiesityksessä ei ole kyllä oikeastaan mitään mikä parantaisi näiden ryhmien asemaa

kun tänä päivänä kysytään niin ei olla enää yhtä varmoja ja mikähän mahtaa olla tilanne vuoden kuluttua

tätä on paheksuttu ennen kaikkea sen takia että henkilöt ovat kyllä saaneet vähentää nämä eläkevakuutusmaksut omassa verotuksessaan ja sitten kun siirtyvät eläkkeelle valtio ei pääse verottamaan

mutta kuvaavaa on että vielä vuosi sitten ruotsissa euroon liittymisen kannatus oli erittäin suuri tänä päivänä se on romahtanut

ei tämmöinen peli voi jatkua

ei kukaan sitä halua

pääministeri vanhanen puhuu kyllä kauniisti perheitten puolesta mutta en ole ainakaan huomannut voi olla että en ole sitä kohtaa löytänyt mutta

mutta kun todennäköisyys on niin pieni verrattuna siihen mitä hyötyä tästä lähettämisestä on niin en minä ymmärrä miten voi olla hylyn kannalla

kysyttiin milloin sopimus menee umpeen milloin pääsee uudelleen neuvottelemaan siitä ja kävikin ilmi että ne eivät ole määräaikaisia vaan jos halutaan muutosta ne pitää irtisanoa

mitä tulee tähän itse lakiesitykseen niin se mikä meikäläistä on vähän ihmetyttänyt on se että tämä on myöskin erittäin kiireesti valmisteltu asiantuntijoina on kuultu kaksi henkilöä siis kaksi henkilöä ja vielä samasta laitoksesta

minä olen melko vakuuttunut että kriisi ei ole ohi vaan me joudumme mahdollisesti vielä vaikeampiin tilanteisiin

kerrottiin myöskin että tanskalle tämä on vähintään yhtä suuri ongelma kuin suomelle

hampaaton oppositio on kyllä yrittänyt tuoda nämä asiat esille mutta ei synny keskustelua kun ei ole vastaväittelijää

se on ongelma ruotsille se on ongelma norjalle koska pohjoismaista aika paljon kansalaisia asuu enemmän tai vähemmän pysyvästi espanjassa ranskassa tai portugalissa

se on ollut sellainen tyyli koko tämän eduskuntakauden ajan että jos hallituksen edustaja poikkeuksellisesti on salissa hän puhuu hallituksen esitystä vastaan

euromaat ovat kuitenkin sopineet että tämä paketti tulee voimaan jos viisi maata on sen takana ja ne muodostavat sitten kaksi kolmasosaa ottavat kahden kolmasosan vastuun tästä kokonaispaketista

no tanska irtisanoi sen yksipuolisesti ja tiedusteltiin minkälaisia haittoja siitä on ollut